arvoisa herra puhemies

nähtävästi tämänkin lakiesityksen taustalla on tarkoituksena tuoda hyvää suomalaiseen yhteiskuntaan turvallisuutta parantamalla ja sitä kautta onnettomuusriskiä ja onnettomuuksia pienentämällä

laitteen asentaminen ja ylläpito sekä mahdolliset sähkölaitteistojen ongelmat ja niiden korjaaminen ja huoltaminen aiheuttavat juurikin ylimääräistä vaivaa ja maksuja elinkeinoa harjoittaville yrittäjille

kannattavuuden kanssa painivalle alalle ylimääräiset kustannukset eivät koskaan ole hyvä asia ja aivan kuten liikenne ja viestintävaliokunta on todennut esityksestä ei saa aiheutua kohtuuttomia taloudellisia tai mui ta kielteisiä vaikutuksia kalatalouselinkeinolle

yhdeksi takahdeksan jaa ääntä kuusikymmentäseitsemän eijan top poissa kolmekymmentäneljä kunto on hyväksynyt vesimassa käsittelyssä sisällöltään otetut lakiehdotukset ahva tiedotus on toinen käsittely on herra puhemies

maa ja metsätalousministeriön kanssa onkin jo käyty neuvotteluita ais laitteen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista ja niihin saatavista avustuksista

nyt onkin äärimmäisen tärkeää huolehtia siitä että tukihakemusten käsittely saadaan toteutettua mahdollisimman joustavasti ja ripeästi ja että määrärahat ja tuen määrä ovat riittäviä korvaamaan laitteista aiheutuvia todellisia kuluja

äänestin ei mutta tämän

merkit

myös niillä jotka ovat jo hankkineet laitteen vapaaehtoisesti tulisi mielestäni olla mahdollisuus hakea taloudellista hyvitystä aiheutuneista kustannuksista

jälleen kerran haluan muistuttaa siitä että kun me täällä säädämme lakeja jotka määräävät tiettyjä asioita pakollisiksi on meidän myös huolehdittava siitä etteivät yritteliäät ihmiset joudu niiden suhteen taloudellisiin ongelmiin ja että hyödyt tulevat olemaan todelliset aiheuttamatta turhaa byrokratiaa valtiolle ja

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin

erityisesti maaseutualueilla missä kuljetusmäärät ovat pieniä ja kilpailu kovaa yrittäjät joutuvat kamppailemaan kannattavuuden säilymisestä ja muidenkin heille asetettujen velvoitteiden kanssa

tämä lakimuutos on kuitenkin hyvä esitys siinä mielessä että se parantaa laitevalmistajien pääsyä markkinoille ja mikä toivottavinta auttaa myös kilpailun kautta alentamaan hintoja näiden laitteiden hankinnassa

mielestäni laitteiden toimivuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota että niiden tuomat hyödyt tulevat esiin ja alkoholin vaikutuksen alaisena työskentely liikenteessä saadaan kitkettyä pois

haluan kuitenkin muistuttaa että kun tehdään näitä lakimuutoksia täällä niitten on korjattava nimenomaan ongelmakohtia ei asetettava hankalia velvoitteita niille ihmisille tässä tapauksessa yrittäjille jotka ovat jo tehneet ja tekevät jatkossakin työnsä kunnolla ja kantavat vastuunsa tämä

hallitus lakkauttaa varuskuntia ja vähentää toiminnasta alusvuorokausista maastovuorokausista lentotunneista ja näitä on kyllä vaikea käsittää

arvoisa rouva puhemies

näissä deaktivointimääräyksissä mitä nyt tämän uuden lakiesityksen ja lain mukana tulee on se hyvä puoli että näitä ei nyt sovelleta kaikkiin aseisiin takautuvasti

vaikea on käsittää erityisesti sitä että suomi on näyttämässä vihreää valoa nato maa islannin ilmavalvonnalle ja esimerkiksi pohjanmaalta kauhavalta lentosotakoulu ollaan lakkauttamassa

deaktivoidulla aseellahan on hyvin tärkeä merkitys muun muassa maanpuolustustahdon ylläpitäjänä ja se että meillä on asekeräilijöitä on myös pala meidän vahvaa historiaamme

arvoisa puolustusministeri kuinka paljon rahaa tullaan käyttämään tähän islannin ilmavalvontaan

mutta rouva puhemies meillä on vielä paljon suuremmat kysymykset edessämme tämän vuoden puolella kun eussa on käsittelyssä asedirektiivi

ken esikisaan ilman valvontaa ja eikö tätä rahaa nyt olisi syytä mieluummin käyttää kotimaiseen kansalliseen puolustukseen ja esimerkiksi niihin kertausharjoitusten lisäämiseen mikä olisi erittäin tärkeää myös tässä lähivuosien aikana

maanpuolustus on meillä se määrittelevä tekijä siinä minkä takia itselataavien kertatuliaseiden meillä täytyy pysyä myöskin jatkossa erityisesti reserviläisten mutta myös muiden harrastajien käytössä

sen vuoksi olen hyvin tyytyväinen siihen että me olemme suomessa saaneet yksimielisen kannan täältä lähtemään ja puolustaneet sitä eun kaikissa pöydissä mutta paljon meillä on tietysti vielä tehtävää ja vetoankin tässä myös kaikkiin muihin hallitus ja eduskuntapuolueisiin että saamme tämän yhdessä vietyä maaliin eteenpäin että meillä tämä hyvä harrastus voi jatkua

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa valtiovarainministeri te olette nyt luvannut selvittää näitä altian myynnin mahdollisesta omistuspohjasta aiheutuvia muutoksia

terrorisminvastaisessa työssä tietysti on äärimmäisen tärkeätä se että pystytään ennalta ehkäisevästi vaikuttamaan ja löytämään ne tahot jotka pystyvät puuttumaan siihen että mitään vakavia rikoksia ei pääse sattumaan

kuinka te nyt aiotte varmistaa sen että altia säilyy kotimaisena jatkossakin ja nämä työpaikat tärkeät työpaikat suomessa voidaan turvata

millaisena näette tällä hetkellä eri viranomaistahojen niin sisäisen kuin ulkoisen turvallisuuden osalta yhteistyön tason tällä hetkellä kuinka paljon keskustelua siellä käydään ja mitkä ovat valmiudet siltä osin puuttua entistä tehokkaammin siihen että mitään vakavia terrorismiin viittaavia rikkomuksia ei pääse tässä maassa tapahtumaan

viime viikolla tässä salissa puhuttiin aika paljonkin tasa arvosta ja nyt kun tätä saamelaisten asiaa olemme käsitelleet niin saamelaiskäräjiä koskevan lain muodossa kuin nyt sitten tämän ilo sopimuksen muodossa herää kyllä valtava kysymys siitä mihinkä asioihin ja kuinka tätä tasa arvoa sovelletaan

kyllähän meillä saamelaisten puolella aika paljon on tekemistä vielä koska tässä kuulemisessa muun muassa työelämä ja tasa arvovaliokunnan puolella tuli hyvin vahvasti esille näitä epäkohtia

pidän erittäin tärkeänä sitä että edelleenkin meillä se kansalaisvelvollisuus säilyy ja siitä pidetään kiinni että ensisijaisesti suoritetaan varusmiespalvelus mutta mikäli jostain syystä ei varusmiespalvelusta halua tai pysty suorittamaan niin sitten siviilipalvelus on se joka täytyy suorittaa

ja nyt myös tämän sopimuksen myötä on edelleen epävarmuutta ilmassa siitä kuinka tasa arvoisesti pystytään näitä väestöryhmiä saamelaisten osalta käsittelemään

haluankin nyt ministeriltä kysyä kuinka tämä ilo sopimus tulee varmistamaan lapissa saamelaisten tasa arvoisen kohtelun riippumatta siitä kuinka läheisessä suhteessa on sitten näihin keskeisimpiin päättäjiin siellä saamelaiskäräjillä

en ota kantaa siihen onko siviilipalvelus raskaampaa tai kevyempää kuin varusmiespalvelus riippuu varmasti paljon siitä tehtävästä missä siviilipalveluksen suorittaa mutta olen edustaja heinosen kanssa aivan samaa mieltä siitä että pitäisi pyrkiä myöskin siihen että isänmaan kannalta tärkeissä tehtävissä siviilipalvelus suoritettaisiin

pyrittäisiin painottamaan siihen sairaanhoitotehtäviä ympäristöhallinnon tehtäviä tai joitakin muita vastaavia mitkä nyt tukevat myös kriisiolosuhteissa isänmaata

mielestäni siviilipalveluksesta täytyy pitää jatkossakin kiinni että se on suoritettava asia ja nimenomaan pisimmän varusmiespalvelusajan mukaan

on hyvä että hallitus tunnustaa turvallisuusympäristön muutoksen ja todellakin maanpuolustukseen panostetaan tässä maassa sen selkärankana yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuvat sodanajan joukot

kertausharjoitusvuorokaudet pidetään tarvittavalla tasolla lentotunnit alusvuorokaudet ja maastovuorokaudet niin ikään riittävällä tasolla

arvoisa herra puhemies

pitää ministeriltä tästä kysyä koska tämä näyttää menevän nyt samalla kaavalla jälleen että puolustusministeriö on nähtävästi tätä esittänyt valtiovarainministeri leikannut ja nyt se on sitten eduskunnan käsittelyssä jälleen ja tästä on kyllä hallituspuolueitten toimesta talousarvioaloite tulossa onko tämä järkevä tapa tätä meidän puolustusbudjettiamme rakentaa

kehitysyhteistyömäärärahat ja kehitysyhteistyö ovat tietysti tärkeä asia

niitä on muun muassa keskipohjolan vihreä kuljetuskäytävähanke mihin kuuluvat maakunnan liitot suomen puolelta muun muassa pohjanmaa etelä pohjanmaa ja keski suomi joka ajaa vahvasti sitä että raideliikenne säilyy mahdollisimman vahvana

on aina parempi että pyritään auttamaan sinne kotimaahan kuin että kaikki apu annettaisiin täällä omassa maassa sitä tarvitseville

puukuljetukset ovat yksi keskeinen osa tällä välillä ja kyllä siinä on ainakin nähty yhtenä olennaisena osana se että jos kilpailua saataisiin aikaan myös puukuljetukset voisivat lähteä paremmin tällä rataosuudella liikkeelle

esimerkiksi lääkkeitä ehkäisyvälineitä maatalouskoneita muuta teollisuutta voisi viedä paljon enemmän ja hyödyntää tuolla kohteissa joihin annetaan apua

tällä hetkellä valitettava tilanne on se niin kuin tässä salissa jo kuultiin aiemminkin että kumipyöräliikenne on edullisempaa kuin raideliikenne puukuljetuksissa ja tämä täytyisi kyllä saada käännettyä niin päin että myös raiteilla on mahdollisuus kuljettaa

voisiko näitä kehitysyhteistyövaroja käyttää tehokkaammin myös siten että meidän oman maamme tuotanto hyötyisi siitä paremmin kun taloudelliset ajatkin meillä ovat tällaiset

arvoisa puhemies

kun on selkeästi havaittavissa että perusluottamus puuttuu viranomaiselta tuottajaa kohtaan niin jo pelkästään se tuo tämän suuren epäkohdan

jos viljelijällä on se tunne että etsimällä etsitään niitä virheitä että sieltä löytyisi joku mitä voitaisiin sanktioida että saataisiin tietty prosenttimäärä suomessakin sanktioitten kautta täyteen se on kyllä väärä tie

ilman muuta sille joka tekee äänitteen tai tuottaa valmistaa kuuluu se asianmukainen korvaus mutta sitten on myös se toinen puoli tässä

totta kai parlamentaarinen kate pitää olla ja siitä että näissä mahdollisissa kriisitilanteissa eduskunta on informoitu ja mandaatti täältä löytyy on pidettävä huoli

täytyy sanoa että kyllä tämä hallituksen energiapolitiikka on kuin sitä hölmöläisten peitonjatkoa

mitä saa tehdä onko kuluttajalle selvää että niin sanotusti virheitä siinä kopioinnissa tai katsomisessa netin puolelta tai palvelujen tilaamisessa ei tule

olin itse noin kymmenen vuotta sitten töissä etelä pohjanmaan te keskuksella osittain myös tarkastajana ja silloin lähtökohta oli että ensisijainen keino on se että neuvotaan

mutta kahteen asiaan kiinnittäisin huomiota nimenomaan tähän puolustusvoimista annettavaan lakiin ja sen tulevaisuuteen liittyen siihen kun meillä sotilaita sitten jatkossa tullaan tarvitsemaan myös maan rajojen ulkopuolella ja tämä lakiesityskin tulee sen mahdollistamaan tai sitä edellyttämään

lehdistä ollaan saatu lukea joskus aiemmin näistä tapauksista missä nuori henkilö on voinut laittaa oman elämänsä tavallaan sekaisin sillä ettei ole hölmöyksissään tiennyt mitä on tehnyt

pitää neuvoa ja vasta sen jälkeen jos ei neuvonnan kautta pystytä korjaamaan varoitetaan ja vasta äärimmäisenä keinona ovat sanktioinnit

kysyisinkin ministeriltä

ovatko tämän lain tuomat asiat nyt sellaisia että ne ovat myös kuluttajan kannalta riskittömiä ja tiedotetaanko niistä sitten myös kuluttajille siltä osin että he tietävät miltä osin he voivat sitten kopioida ja käyttää niitä palveluita mitä internet tarjoaa

tämä hallitus jää kyllä historiaan nimenomaan tästä kivihiilestä sen mustuudesta ja siitä mitkä ratkaisut on kotimaisen energian puolesta tehty tai ei ole ollenkaan tehty

no nyt yritetään tehdä muutosta mutta valitettavasti kyllä tämäkin muutos tehdään vahvasti metsäteollisuuden lieassa

herra puhemies

olen joskus esittänyt että meillä pitäisi olla luomuruokapäiviä enemmän jopa meidän yhteiskunnallisissa laitoksissa kuten kouluissa vanhainkodeissa ja niin edelleen pitäisi tuoda luomutuotteita tutuiksi ja sitä kautta myös lisätä sitä kysyntää

sitä pitää pystyä parantamaan ei pelkästään bulkkituotetta vaan erikoistuotteita mitä pystyttäisiin myös viemään paremmin ulkomaille ja meidän laadukasta elintarviketuotantoa markkinoimaan koko euroopassa ja miksei euroopan rajojen ulkopuolellakin

myös byrokratiaa ollaan lisäämässä

nämä kasat täytyy ensiharvennusleimikoitten jälkeen valvoa

myös ollaan metsänomistajan asemaa hyvin voimakkaasti heikentämässä rajaamalla käytännössä metsänostajia puunostajia pois markkinoilta ja lisäämässä metsäteollisuuden asemaa tässä entisestään

arvoisa puhemies

kun arvonlisäverosta puhutaan puhutaan aina kulutusveroista ja kuluttajan kannalta se on aina maksu joka tulee maksaa ja pienituloisten kannalta se aina tuntuu enemmän kuin suurituloisten kannalta

herra puhemies

puu ei meiltä metsistä lopu

mitä tähän alvin alarajan nostoon sitten tulee niin muun muassa yrittäjänaiset on tuonut tämän vakavan viestin jo usean vuoden ajan esiin

meillä riittää puuta niin metsäteollisuuden käyttöön kuin energiakäyttöön ja mitä pienemmällä byrokratialla vaivattomammin se pystytään tekemään siitä hyötyvät myös metsänhoidollisesti tulevat sukupolvet

enemmän joustoa ja vähemmän byrokratiaa

myös turpeen suhteen meillä on mahdollisuuksia erittäin erittäin paljon

tämä laki asettaa erittäin monia vaatimuksia luomuviljelijöille ja pahimmat niistä koskevat nimenomaan sitä mikä koskee tarkastuksia

meillä ovat turvevarat yhtä suuret kuin norjassa ovat öljyvarat ja jos me emme näitä osaa käyttää kestävästi niin meillä kyllä annetaan suuri euromäärä ulkomaille pois siltä osin että emme hyödynnä niitä mahdollisuuksia mitä meillä tässä olisi

kuka meistä haluaa sitä että meille voidaan tehdä omaan elinkeinoon tarkastukset ilmoittamatta meille voidaan tehdä työtä tarkastuksen päällikkö meistä voidaan tehdä ilmoitukset eteenpäin ilman salassapitovelvollisuusmääräyksiä meiltä kysymättä meille voidaan tulla niin sanotusti pyytämättä ja yllätyksenä tekemään tarkastuksia ja tästä pitää vielä itse maksaa

on siis suuri riski harmaaseen talouteen niillä pienyrittäjillä jotka siinä rajalla liikkuvat ja sen vuoksi suurempi korotus olisi jatkossa tarpeen

arvoisa puhemies

on päivänselvää että kun maa on taloudellisesti ahtaalla niin pitää säästöjä tehdä ja varmasti myös tälle puolelle niitä joudutaan tekemään ja uudistuksia sitä myöten myös

kyllä meidän täytyy pystyä kääntämään tämä energiapolitiikka parempaan suuntaan

kun vertaa niihin menneiden vuosien villeihin aikoihin jolloin kampanjat olivat valtavia ja ilmoitukset mitä sattuu niin nyt ollaan menty todella paljon parempaan suuntaan

tietysti jokaisen lääkkeitä tarvitsevan pitää ne lääkkeet saada

en tiedä sitten kun puhutaan kampanjakatosta ja ylipäätään rahan käytöstä kalliista kampanjoista kyllä tietysti omassa vaalipiirissänikin kampanjoiden hinnat nousevat suuriksi ja jopa tolkuttomankin suuriksi monilla ehdokkailla mutta ei se mikään tae läpipääsyn kannalta siltikään ole ollut

kyllä luomutuottajat ovat erittäin pahassa raossa nyt tämän asian suhteen mikäli tämä lakiesitys tällaisenaan halutaan hyväksyä

tuhansien eurojen lääkkeet saa periaatteessa murto osaan niistä todellisista kustannuksista ja me pystymme niitä näin ollen siten kompensoimaan niitä tarvitseville

peräänkuulutan kyllä vahvasti viljelijöiden kotirauhaa ja sitä luottamusta mikä meillä kotimaiseen tuotantoon tässä asiassa pitää olla

se on hyvä että apteekit nyt sitten joutuvat tarjoamaan niitä edullisempia lääkkeitä ja sitä kautta myös saamaan niitä säästöjä mutta näin kokonaisuuden kannalta ja valtiontalouteen suhteutettuna en itse liiemmälti kritisoisi tätä esitystä

eri ehdokkaat saavat eri tavalla julkisuutta jo luonnostaan mediassa toisiinsa verrattuna ja kyllähän tätä pitäisi sitten kaiken kaikkiaan katsoa niin kuin laajemmin

jos omavaraisuus pitää itsellä nostaa se tarkoittaa sitä että tulee valtava kilpailu pellosta tulee valtava kilpailu siitä rehualasta ylipäätään ja pahimmassa tapauksessa tämä toimii juuri päinvastoin eli viljelijät siirtyvät luomusta takaisin tavanomaiseen tuotantoon

arvoisa herra puhemies

tämä on varmasti lakikokonaisuus sellaiselta lainsäädännön osalta joka vie meidät tältäkin osin nykypäivän aikaan

se että me voimme antaa naapureillemme tarvittaessa apua esimerkiksi sukellusveneen etsinnässä tai muussa aluevalvontatilanteessa ruotsin aluevesillä tai vastaavaa mikä ei jokin aika sitten ollut mahdollista on järkevä asia

aina täytyy suostumus saada eikä näihin erittäin vaarallisiin tehtäviin automaattisesti laiteta

toki haluan korostaa sitä että meillä on valtavasti potentiaalia tuolla reserviläiskentällä ja se että tätä osaamista hyödynnetään näissä kansainvälisissä tehtävissä on äärettömän tärkeä asia

sen vuoksi tämä poliisihallituksen tiedottaminen niin tässä asiassa kuin muutenkin ohjeistaminen eri poliisilaitoksille eri puolilla suomea on äärimmäisen tärkeätä ja on hyvä että tässä on nyt tätä viestiä haluttu sinne välittää ja siihen tullaan puuttumaan

mitä tulee tähän puolustusvoimien deaktivointitodistukseen kun siihen nyt kuitenkin sitten tarvitaan edelleen nämä uudet deaktivointitodistukset ja näytöt täytyy pystyä mahdollisimman kevyellä byrokratialla hoitamaan se niin että se ei aiheuta kohtuutonta taakkaa aseiden omistajille aseharrastajille

meidän täytyy muistaa se lähtökohta kun tätä koko aselainsäädäntöä nyt eun toimesta halutaan kiristää että me täällä puhumme rehellisistä aseharrastajista joilla on luvat kunnossa jotka ovat tehneet kaikki pilkulleen niin kuin on täytynytkin tehdä ja sitä meidän pitää täällä puolustaa

meillä on luomulypsykarjatila joka lopettaa sen luomulypsykarjan tuotannon ja myy ne lehmät karjansa sitten toiselle luomulypsykarjatilalle

no täällä uudella luomulypsykarjatilalla tulee tilanpuute molemmat ovat siis edelleen luomutiloja ja sieltä hiehoja siirretään sitten takaisin näihin vanhoihin tuotantorakennuksiin siihen naapuritilalle juurikin tilanpuutteen vuoksi

se eläin saa täysin samaa ruokaa samaa hoitoa vaihtaa vain karjasuojan tilaa mutta se muuttuu luomuhiehosta tavanomaiseksi hiehoksi